arvoisa herra puhemies

siellä on mukana myöskin ay liike joka on näitä asioita siellä pohtimassa ja odotan että siellä varmasti yksissä tuumin näitä asioita pohditaan

kyllä työttömyysturva on siellä yhtenä asiana joka on listalla jota pohditaan mutta toisin kuin kysyjä sanoo mitään esityksiä ei ole tehty mitään päätöksiä ei ole tehty asia on siellä pohdinnassa

arvoisa herra puhemies

nyt ensi vuoden budjetissa sosiaali ja terveysministeriön osalta voin todeta että me jatkamme pienituloisten auttamista tukemista

kiitos arvoisa puhemies

talousarvioesityksessä kohdistetaan palveluja ja rahallista tukea erityisesti lapsiperheille ja pienituloisille

sosiaaliturvaa vahvistetaan ja monien väliinputoajaryhmien asema paranee

meillä on ollut myöskin tämä puhelin josta on voinut kysyä tietoa ja kaikilta viranomaisilta valmiudet tähän tiedon antamiseen ovat olleet erittäin hyvät

tänään juuri on selvennetty vielä niitä ohjeita jotka ovat jo olemassa erityisesti tämän lääkehoidon kohdalta koska norjan tapaus antoi meille sellaisen kysymyspiikin siitä voidaanko näitä reseptilääkkeitä suomessa vapauttaa vähän siihen malliin kuin norjassa missä on tällainen tilapäinen kesäkuuhun saakka tehty poikkeus siitä että farmaseutit ja apteekkarit voivat tehdä tämän lääkemääräyksen tamiflu lääkkeestä

komitea ei ole tästä uutisoinut sen enempää kuin kukaan hallituksen jäsenistä vaan kyllä tämä on niitä asioita jotka ovat siellä keskustelussa ja pohdinnassa ja varmasti sitä kautta se on tullut sieltä julkisuuteen

tässä yhteydessähän ovat olleet esillä myöskin nämä ylisuuret eläkkeet nimenomaan tämän tapauksen johdosta ja olen päättänyt että selvitetään mahdollisuus eläkekattoon

tieteentekijät taiteentekijät ovat tulevaisuuden rakentajia ja nyt he saavat ensimmäistä kertaa ansiosidonnaisen sosiaaliturvan

en usko että komitean jäsenet myöskään ay liikkeen jäsenet jotka siellä istuvat haluavat rajata joitakin asioita jo lähtökohtaisesti pohdiskelun ulkopuolelle silloin kun kysymys on sosiaaliturvasta

kyllä minä uskon että jos tavoitteena on työllisyysjaksojen lyhentäminen kannustavuuden lisääminen ja perusturvan vahvistaminen se tarkoittaa sitä että myöskin työttömyysturvaa silloin voidaan näistä näkökulmista pohtia

mutta ministeri risikko voi varmasti jatkaa

monissa maissa on olemassa tällainen kattojärjestelmä ja nyt selvitetään onko semmoinen mahdollista ja minkä tyyppinen jos se olisi

peruslähtökohta on että apurahansaajan käteen jäävä apuraha ei laske ei alene

tämä toteutetaan sillä tavalla

koskinen viittasi

mitä tulee taas tähän toimeentulotukeen niin sata komitean työlistallahan on työhän jatkuu sata komiteassa vielä se asia voitaisiinko toimeentulotuen perusosan kela siirto toteuttaa

sitten me painotamme turvallisen lääkehoidon edistämistä kattavan lääkehuollon turvaamista ja lääkekustannusten nousun hillitsemistä

jos kela siirto toteutettaisiin niin asiakkaat saisivat hyvin nopeasti yhden luukun periaatteen mukaisesti sitten tämän toimeentulotuen

todettakoon että meillä on tässä erittäin iso haaste

arvoisa herra puhemies

tässähän on kysymys siitä että siellä on mietitty sellaista rakenteellista muutosta että olisi tällainen aktiivijakso ja sitten työnhakujakso ja silloin toisessa tuki voisi olla nykyistä korkeampi jonkunlaista rakenteellista muutosta siellä on mietitty

nyt ensi vuonna toteutuu jos eduskunta niin päättää viitehintajärjestelmä jossa on erittäin suuret edut ennen kaikkea lääkkeitten tarvitsijoille

ei ole mitään tekemistä keskenään kun tästä on sovittu

kuoppa

ei kai nykymalli kuitenkaan voi olla niin kiveen hakattu että mitään muuta ajatusta ei sallittaisi

kaikella on hintansa

tämä seikka josta nyt puhun kertoo siitä että kun näitä laitosten välisiä henkilöstösiirtoja tehdään joista on sovittu niin lähtökohtaisesti aina on niin että kun resurssit siirtyvät henkilöstö siirtyy niin rahat siirtyvät

ja kuten sanottu kyllä siellä on hyvin vahva kolmikannan ay liikkeen edustus mukana

tämän lautakunnan ruuhkat ovat todella kestämättömiä ja ei ole kansalaisten kannalta oikein että perusturvavalitukset kestävät näin kauan

ensi vuoden alusta myöskin alkaa vakuutusvalvontaviraston ja rahoitustarkastuksen yhteinen ura finanssivalvontana ja tämähän sijoitetaan suomen pankin yhteyteen

perimmäinen syy siihen on se että lautakunnat yhdistettiin alueellisista lautakunnista yhdeksi lautakunnaksi jolloinka ruuhkaa ei purettu vaan siirrettiin tuhansia asioita tänne lautakuntaan ja samaan aikaan tämä uusi lautakunta ei kokoontunut oliko kolmeen neljään kuukauteen jolloinka edelleen sitten ruuhkat kasaantuivat

ja tässä nyt viime päivienkin valossa on äärettömän tärkeää että me saamme hyvän valvonnan ja että valvonnan painopistettä voidaan siirtää myöskin tänne rahoitusmarkkinoitten vakauteen ja että sitä voidaan hoitaa nykyistä jouhevammin tai paremmin kun on isommat voimavarat suomen pankin yhteydessä kun kootaan tätä osaamista yhteen

arvoisa puhemies

välittömästi on alettu purkaa näitä ruuhkia lisäämällä henkilökuntaa vaihtamalla johtajat siellä molemmat johtajat plus sitten että olemme tehneet lakiuudistuksia

heillä olisi vielä hyvinkin viisi kuusi seitsemän kahdeksan vuotta hyviä työvuosia jäljellä

arvoisa herra puhemies

sekä kelassa että lautakunnassa on myöskin menossa näitten prosessien auditointi ja ikävä kyllä lamalla on vielä se vaikutus että se lisää valitusten määrää lisäkysymyksiä voi pyytää painamalla vii

tämä on meillä juuri selvittelyssä ja viimeksi tänään on käyty työmarkkinakentän kanssa tästä neuvonpitoa että mikä olisi se malli jolla me voisimme nopeuttaa tätä maksatusta

tällä vaalikaudella myöskin sosiaaliturvaan on jo päätetty lisätä perusturvaan rahaa

se ei ehdi kertyä useimmillakaan riittävälle tasolle

olen samaa mieltä kuin kysyjä että tällaiset kymmenen viikon jonot kassoissa ovat kohtuuttomia sen ihmisen kannalta jonka perusturvasta tässä on kysymys elikkä tästä vähimmäisturvasta jonka he saavat tämän kassan kautta

meillä on totuttu suomessa ratkomaan hyvin monenlaisia ongelmia eläkeratkaisuilla että kun laitetaan eläkkeelle niin ikään kuin ongelma olisi ratkaistu

siirrymme lyhyehköön debatti vaiheeseen se ei voi kestää enintään puoleen noin puoleen saakka minuutin puheenvuorot on siis kysymys

otetaan muutama lisäkysymys on edustaja

mutta sen lisäksi tämä komitea miettii asiaa tietenkin siitä lähtökohdasta että jos saamme elatussuhdetta tässä maassa nostettua elikkä saamme työttömyysjaksoja lyhennettyä ja ihmisiä töihin sekä sieltä nuoremmasta että vanhemmasta päästä eläkkeelle siirtymistä pidennettyä niin meillä on elatussuhde parempi

meillä on kehitettävä työelämää niin että saamme pitempiä työuria

me olemme sosiaali ja terveysministeriössä valmiita toimimaan hyvinkin pikaisella aikataululla kun pääsemme tästä mallista yhteisymmärryksestä sisulisää kysymyksiä esittää tästä työttömyystilanteesta yhteisymmärrykseen

voidaan ymmärtää että tällä halutaan estää heidän syrjäytymisensä saattaa heidät aktiivisesti myöskin työmarkkinoitten käyttöön ja tällä on suuri merkitys suhteessa heidän saamaansa aiempaan tukimuotoon

mutta onneksi meillä on se tieto että ihmiset ovat terveempiä ja työkykyisempiä ja elävät nykyisin pidempään elikkä meillä on keski ikä noussut jolloinka ihmiset myöskin sitten voivat työskennellä pidempään

sosiaaliturvan rahoittaminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä on kiinni suomalaisesta työstä siitä miten paljon me saamme pidettyä suomalaisia työn syrjässä kiinni

me olemme saaneet nyt kahtena peräkkäisenä vuonna lisäresursointia budjetista lisää rahaa ja sinne on ruuhkan purkuun lisätty henkilökuntaa ja edelleen nyt lisäämme vielä tänä keväänä sinne henkilökuntaa

siellä on nyt kuitenkin positiivista kehitystä ja siitä täytyy sanoa kiitos sinne henkilökunnalle joka on työskennellyt siellä kovissa paineissa ja tehnyt hyvää työtä

arvoisa puhemies

sata komitean tavoitteissahan on alun perin kirjattu että ensisijaisia etuuksia olisi nostettava elikkä kansalaisten perusturvaa sille tasolle että tarvetta toimeentulotukeen nykyisessä määrin ei olisi

tämä on juuri niin että voitaisiin jo heti kun työtön ilmoittautuu sinne kassaan pikaisella aikataululla joku summa saada ja sitten myöhemmin klaarata ja laskea mikä on se lopullinen oikea summa

meillä on kohtuuttoman paljon byrokratiaa mikä näihin liittyy

kaiken kaikkiaan ansioturvajaosto joka on sata komiteassa on valjastettu siihen että pitäisi saada vähennettyä sitä byrokratiaa

sosiaalitupossahan ansiopäivärahaa saavien aktiivitoimiin sovittiin tietty rahasumma ja osuus

en näkisi pahitteeksi että sitä myöskin selkeytettäisiin jos siitä todellakin päästäisiin jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen

kovin nihkeästi ovat siellä yhteisymmärrykseen päässeet siitä että miten voitaisiin helpottaa sitä byrokratiaa

silloin jäivät kokonaan paitsi nämä työmarkkinatuella olevat ja peruspäivärahalla olevat juuri se työttömien osio joka varmasti kaikkein eniten tarvitsee niitä toimenpiteitä

mitä tulee asumistukeen niin meillä on asumistuki ehkä tämän maan kaikkein monimutkaisin tukiviidakko mitä ikinä voi olla

nyt me voimme saada tällä aktiivituella myöskin heidät siihen se jää niin

tähän tähtää myöskin takuueläke

pyritään asumistuen selkeyttämiseen mikä on huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty

tässä taantumassa on nyt tärkeää että tämä ryhmä huomioidaan ja tähänhän juuri eduskunta on kiinnittänyt huomiota ja nyt tämä on toteutunut

olemme valmiita viemään niitä eteenpäin kun esityksiä tulee

nämä työryhmät ovat päätyneet siihen että suomen järjestelmässä tällaista kattoa ei voida tehdä tai ei ole syytä tehdä

jos jonkun pitäisi nyt puhtaalta pöydältä asumistuki ryhtyä tähän maahan laatimaan niin tämmöistä ryteikköä ei kukaan keksisi ei edes insinööri

olemme tiedottaneet siitä laajasti ja lopputulos oli se että ongelma ei meillä ole suurissa eläkkeissä vaan nimenomaan siellä pienemmässä päässä

jos tässä jotenkin lähdetään muuttamaan niin se saattaa johtaa juuri siihen teidän mainitsemaanne yksityisten eläkejärjestelmien ostoeläkkeitten kasvuun

mutta nyt kun tämä asia on noussut esille me olemme päättäneet että taas selvitetään tämä kysymys ja käydään se siitä näkökulmasta myöskin että kansalaisten luottamus tähän eläkejärjestelmään säilyy ja että se on kansalaisten silmissä myöskin oikeudenmukainen

arvoisa herra puhemies

haluan muistuttaa nyt siitä täällä on ollut eri käsityksiä eläkepolitiikasta mitä viime eläkeuudistuksessa tehtiin

sanoin niin että norja on juuri päättänyt että farmaseutit ja apteekkarit voivat ensi kesäkuuhun asti kirjoittaa sen lääkemääräyksen tästä tamiflu viruslääkkeestä nimenomaan sikainfluenssaan

nyt jälkeenpäin voi olla viisas

kun meillähän maksetaan työeläkkeestä työeläkemaksut niin on tietenkin oikeutettua että vuosikymmenet maksuja maksaneet myös saavat sen työeläkkeen jota he ovat maksuillaan taanneet

arvoisa herra puhemies

jos olisi voitu siirtää yhteen lautakuntaan niin että lautakunta olisi voinut aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä mutta kun näin ei tapahtunut ja samalla lautakunnan toiminta halvaantui niin että se ei muutamaan kuukauteen ratkaissut yhtään asiaa näin ollen se ruuhka kertyi

pääministeri kertoi jo että me pidämme kiinni sosiaalitupossa sovituista asioista ja niistä ollaan eduskuntaan jo tuomassa osa ja osaa valmistellaan meidän ministeriössämme

mutta suomessa ei ole tarvetta mennä tähän

me katsomme että nykykäytäntö meillä riittää

jos vapautetaan tällä tavalla riskit ovat siinä tehdäänkö oikeita diagnooseja jotta ei tule sitä lääkkeen runsasta käyttöä joka sitten voi aiheuttaa sen että se ei sitten pure kun tarvitaan

elikkä tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan niin tämän kolmen vuoden pitäisi olla viisi vuotta

kehysesityksenä on meillä rahoitukset varmistettu ja näin ollen viemme eteenpäin niitä mistä on kolmikantaisesti yhteisymmärrys

me olemme muuttaneet lainsäädäntöä niin että viiden tuomarin kokoonpanosta on siirretty ei tai tuomarin tai esittelijän tai notaarin kokoonpanosta on siirrytty kolmen asianomaisen asiantuntijan kokoonpanoon

meillä on hyvät kuntoutusjärjestelmät meillä on monenlaiset tukijärjestelmät ja meillä on työkyvyttömyyseläkejärjestelmä mutta ikävä kyllä viime vuosina erityisesti masennuksesta ja muista mielenterveysongelmista kärsivät ovat eläköityneet ja toinen ryhmä on tuki ja liikuntaelinsairauksista kärsivät

edelleen sata komitean työn pohjalta olemme muuttamassa lainsäädäntöä

samansuuruisen alennuksen saavat myös kaikki julkisen alan työnantajat kunnat seurakunnat ahvenanmaan maakunta ja valtio

tätä tietenkin pelätään ettei näin kävisi että sitten olisi adekvaatti lääke kun sitä tarvitaan

meillä on ikävä kyllä lainsäädännössä myöskin sellaisia asumiseen liittyviä käsitteitä perheisiin liittyviä käsitteitä jotka eivät ole selkeitä

filatov hyvin tietää jo viime kaudella

muun muassa tämä työttömyysputki on ollut meillä tarkastelussa aika monenakin vaalikautena ja on huomattu että siihen mihin putki loppuu sitten tulee tällainen sanoisinko loukku tai tasanne tai seisake

näihin nyt on kiinnitetty tällä vaalikaudella erityinen huomio että me saisimme parempaa hoitoa parempia kuntoutuskäytäntöjä näissä ryhmissä jotta voitaisiin välttyä näiltä runsailta määriltä työkyvyttömyyseläkkeitä

meillähän istuu parasta aikaa ahtelan työelämätyöryhmä joka nimenomaan tekee työtä sen puolesta että työelämässä tapahtuisi niitä muutoksia siellä työpaikoilla että ihmiset jaksaisivat pidempään ja että sitä työtä jaettaisiin ihmisten voimavarojen ja kunnon mukaan

tarkoituksena on työnantajan kansaneläkemaksun poistuessa että kansaneläkkeiden kestävä rahoitus turvataan jatkossa pysyvällä tavalla

kyllä on syytä jos me haluamme sitä että työurat pidentyvät ja että mennään myöhemmin eläkkeelle tarkastella tätä toimiiko tämä putki nyt tässä ajassa ihan oikeudenmukaisella ja hyvällä tavalla

meillä on ihmisten elinikä noussut he ovat terveempiä kykenevät olemaan pitempään työssä mutta meidän eläkejärjestelmämme vielä joku vuosi sitten olivat sillä tavalla rakennetut kuin keski ikä olisi se muutaman kymmenen vuoden takainen

me katsomme myöskin korvauksia sairausvakuutuksesta sillä tavalla että ne ehkäisevään työhön tulisivat suuremmiksi kuin nykyisin että myös työterveyshuolto olisi etunojassa työntekijöitä vastassa eikä niin että jälkikäteen korjaavaa hoitoa tuettaisiin erityisesti

onneksi meillä myöskin työelämässä ikääntyneitä paremmin otetaan töihin ja heitä paremmin työelämässä kyllä pidetään koska työurat ovat pidentyneet jo viimeisten eläketietojenkin mukaan

tämä on minusta aika suuri periaatteellinen kysymys että sosiaalitupossahan huolehdittiin kyllä ansiosidonnaista turvaa saavien aktiivitoimista ja se on hyvä asia mutta siellä jäivät täysin ilman huomiota työmarkkinatuella olevat ja peruspäivärahalla olevat